tämän asiakirjan talouspolitiikan linjasta on jo aikaisemmin puhuttu aika perusteellisesti ja useissa puheenvuoroissa on osoitettu sen talouspolitiikan peruslinja vääräksi koska se ei vastaa tähän kasvun ja työllisyyden haasteeseen vaan keskittyy leikkauspolitiikkaan

verotulot viedään pois ja sitten tullaan toteamaan että hienoja päätöksiä on tehty miten parannetaan sosiaaliturvaa mutta ei huomatakaan että se tehdään kaikki velaksi

nyt olisi tietysti toivonut että kun tämmöinen malli on täällä käytettävissä niin täällä olisi ilmaistu tukea myös yli tämän hallitusoppositio asetelman näiden kampanjakattojen saamiselle

kuinka kestävää tämä on

tässä on tämän kehyksen suuri ongelma että se ei anna minkäänlaista ratkaisua siihen millä tämä uhkaava veropohjan rapautuminen poistetaan

otan kuitenkin toisen näkökulman esille ja se liittyy itse tähän kehyksen rakenteeseen ja siihen mitä menoja kehykseen laitetaan ja mitä sinne ei laiteta

on selvää että jos nyt ei onnistuta saamaan aikaan lainsäädäntöä joka laittaa selvät rajat rahankäytölle niin tähän asiaan tullaan lukemattomia kertoja palaamaan sekä ensi vaalitaistelussa että sen jälkeen

ensimmäinen asia on että hallitus on tehnyt päätöksen siirtää tähän kehykseen yleisradion rahoituksen ja yleisradion menot

jos politiikka haluaa palauttaa arvostustaan sen täytyisi nyt tehdä päättäväisiä korjausliikkeitä

se on erittäin merkittävä periaatteellinen linjaus koska se tarkoittaa sitä että luovutaan aikaisemmista eduskunnan yksimielisistä kannanotoista että yleisradion menot ovat kehyksen ulkopuolella jotta turvataan yleisradion mahdollisuus toimia riippumattomana tiedonvälittäjänä

se on karmea luku

arvoisa puhemies

pienemmälläkin kampanjoiden kokonaisvolyymillä on kyllä demokraattinen valinta tehtävissä ja tähän asiaan pitäisi nyt olla riittävästi rohkeutta puuttua

toivotaan että kasvu lähtee liikkeelle mutta toivo ei riitä vaan tarvitaan sitä että rahaa käytettäisiin nyt työpaikkojen luomiseen ja vanhoista työpaikoista kiinnipitämiseen

toivon että tässä asiassa vielä mietittäisiin asiaa ja kun tämä lakialoite tulee valiokuntakäsittelyyn se otettaisiin valiokunnassa vakavasti esille

sen takia kysyisin kun tämä ei missään tapauksessa ole rahakysymys onko tämä ongelma käyty ministeriössä lävitse ja voitaisiinko antaa ehdoton ohje että oikeus kerran vuodessa tämmöiseen viikon kuntoutukseen on kunnille velvoite toteuttaa koska valtio voi hyvin sen rahoittaa

vieläkään ei tiedetä mikä sen sisältö on ei vieläkään

arvoisa puhemies

tämä päätös vaarantaa yleisradion riippumattomuutta ja luotettavuutta hallituksesta irrallaan olevana mahdollisimman objektiivisena tiedonvälittäjänä

miksi lakiin kirjoitetaan suositus miksi se ei ole pakko o

on mulla nyt päättynyt i

valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä kävi ilmi että päätös on tehty poliittisin perustein poiketen siis aikaisemmista eduskunnan eduskuntaryhmien ja puolueiden kannanotoista poiketen myös niistä linjauksista joita tehtiin viime vaalikaudella yleisradiolakia uudistettaessa

puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään jotta maa sillä että sopivan

sitten täällä hallitus on pessyt kätensä kuntataloudesta niin kuin se muuten pesee kaikesta muustakin vastuusta ja vähintäänkin keksii että vanhasen ykköshallitus oli se virheiden tekijä ja keskusta vähän luimuilee ja katselee muualle

mörö panoa varten kestilän päivystyksen esim

voimistelusta ehdotus on että lämmintä pannaan

silloinhan ministeri kiurun johdolla saavutettiin eduskunnassa yksimielisyys yleisradiolain uudistamisesta parlamentaarisessa käsittelyssä ennen hallituksen esityksen antamista

nyberg tavarat risteillään ja

seuraava istunto onkin sitten huomenna seitsemäs päivä neljättä kello neljätoista ja naisia pakollinen

samaan aikaan on huomionarvoista että hallitus säilyttää kehyksen ulkopuolisina rahastoina maatilatalouden kehittämisrahaston ja asuntorahaston

kysymys siis ei ole siitä että hallitus olisi tehnyt yleislinjauksen että kaikki ulkopuoliset rahastot tuodaan kehykseen vaan hallitus on tehnyt poliittisen linjauksen yleisradion sisällyttämisestä kehykseen ja tämä poliittinen linjaus kävi ilmi erittäin hyvin myös valtiovarainvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa

viisi minuuttia

asiantuntijakertomuksesta kävi ilmi että tälle ratkaisulle ei ole muuta perustetta kuin poliittinen ratkaisu käsitellä esimerkiksi maatilatalouden kehittämisrahastoa ja yleisradiota eri tavalla

kysymys on ongelmallinen koska tämän jälkeenhän tulemme näkemään jos tämä päätös nyt hyväksytään ja siitä tulee yleinen käytäntö ilmiön jossa yleisradion menoja kulloinenkin hallitus ryhtyy käsittelemään vähän sen mukaan että onko kivoja uutisia vai vähemmän kivoja

vanhastaan olen huomannut että kaikki jotka kulloinkin ovat hallituksessa kokevat että uutiset ovat vähemmän kivoja koska yleensä hallitusvallalla on taipumus ajatella että pitäisi kertoa niitä hallituksen tiedotteita joskaan ei sitä tämänpäiväistä sosiaali ja terveysministeriön tiedotetta asumistuen uusista piiloleikkauksista vaan muita tiedotteita ilman mitään erityisiä kommentteja

arvoisa puhemies

ministeri cronbergin puheenvuoro oli tärkeä koska hän siis kertoi ihmettelevänsä sitä miksi oppositiossa ollaan tyytymättömiä hallituksen työllisyystoimenpiteisiin mutta vastaus löytyy arvoisa ministeri teidän oman ministeriönne työllisyyskatsauksesta

olisi tietysti toivottavaa että tämä keskustelu voitaisiin käydä päivänvalossa mutta väistämättä iltaan jää tämänkin asian pohdinta

kun katsoo sen niin ymmärtää mistä työttömyys tulee tosin sen lisäksi sitten tämän saman informaation saisi kuuntelemalla ihmisiä tuolla kentällä jotka eivät enää saa apua työvoimatoimistoista

samaan aikaan hallitus on opposition sinnikkään työn tuloksena antanut periksi siinä että tähän yleisradio asioiden jatkohoitoon tulee kuitenkin parlamentaarinen valmistelu

mutta ihmeellistä ja kummallista on että hallitus vie tältä parlamentaariselta työryhmältä jonka työn edustaja satonen on aloittanut etukäteen päätösvaltaa pois sillä että hallitus on tämän kehyspäätöksen toteuttanut

pidän perusteltuna että olisi tarve kehittää kehysmenettelyä niin että investointimenoja käsiteltäisiin selvästi eri tavalla kuin näitä juoksevia kulutusmenoja rahoja joita käytetään jokapäiväiseen elämiseen

sitten puhujalistaan

tein paljon silloin töitä yhdessä saksan valtiovarainministerin kanssa jotta saisimme aikaan myönteisen asennemuutoksen tähän asiaan nimenomaan sen takia että se on osoittautunut sekä saksan että itävallan kokemuksissa tärkeäksi harmaan talouden vastustajaksi

miedonkin olisi viisainta kyllä sen sijaan että hän kääntyy hurskain toivein meidän puoleemme puhua omille ministereilleen joilla on kaikki valta tässäkin asiassa

silloin kun ministeri filatov vastasi työministeriöstä oltiin tilanteessa että käytännössä jokaiselle nuorelle voitiin turvata kolmen kuukauden sisään työ koulutus tai harjoittelupaikka

miten muuten voidaan selittää se että aktiivitoimenpiteissä on vähemmän tänään ihmisiä mukaan lukien nuoria kuin vuosi sitten jolloin työttömyys oli menossa alaspäin

jatkan tätä tulopuolen pohdintaa ja näiden tulopuolen vaihtoehtojen esittämistä mikä todellakin on tärkeää niin kuin edustaja kankaanniemi entisenä ministerinä hyvin tietää

pyydän niitä edustajia ilmoittautumaan jotka haluavat osallistua tätä aihetta koskevaan debattiin nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

kun tässä oli puhetta että täällä on höttöä niin ajattelin että täytyy vähän nyt käydä tätä höttöä lävitse ja kävinkin tässä jo alkuosan rahoitusveron solidaarisuusveron ja pääomaveron osalta taustan lävitse ja seuraavaksi tulee osinkoverouudistus joka on välttämättömyys tehdä

mutta kun katsoo mikä on todellinen volyymi niin päädytään siihen että tehdään vähemmän annetaan työttömyyden kasvaa hyväksytään se että joka kolmas viime viikolla valmistunut nuori ammattitutkintoon valmistunut nuori jää työttömäksi

kun nyt ellen ihan väärässä ole niin oliko peräti niin että valtiovarainministeri stubb sanoi että tämä on höttöä no ei hän nyt sanonut suoraan että osinkoverouudistus mutta että tämä on höttöä ylipäänsä niin se on kyllä kova lausunto koska tämä meidän osinkoverouudistuksemmehan nojaa suoraan valtiovarainministeriön korkeimman virkamiehen valtiosihteeri hetemäen aikaisempaan työhön ja hetemäen työryhmän ehdotuksiin

ei tämä tule mistään sdpn ikiomasta pulsaattorikoneesta vaan tämä tulee suoraan valtiosihteeri hetemäen aikaisemman työn tuloksista

huolellinen työ jossa on käyty vaikutuksia pitkään lävitse ja josta osa on toteutettu ja jossa havainto oli se että meillä on ongelma että me verotamme näitä listaamattomia yrityksiä ja niiden osinkoja aivan eri tavalla kuin mitä listattuja

ensinnäkin mitä tulee tähän maksutasoon niin olen hyvin iloinen että kokoomus on nyt tullut kannattamaan sitä että pienituloisten osalta tämä maksu voisi olla vähäisempi tai jopa niin että tämä raja on sen verran ylempänä ettei se koske ollenkaan

tässä ajatuksena on että ei tehdä edes niin pitkälle menevää ratkaisua kuin mitä tämä hetemäen työryhmä muuten yksimielisesti mietinnössään esitti vaan mennään puoliväliin

tästähän käytiin iso vääntö silloin kun yle lakia uudistettiin ja silloinen ministeri kiuru nykyinen edustaja kiuru muistaa että kokoomus silloin vastusti tätä että tämä raja laitettaisiin siihen mihin se nyt on tulossa

mutta todellinen syyhän teillä on että te haluatte ajaa yleisradion rahoitusta alas jotta ei tulisi mitään ikäviä uutisia tämänkään hallituksen toiminnasta ja olisi mahdollisimman vähän kriittistä

ja olen hyvin huolestunut kun edustaja jokinen sanoo että tämä kehyspäätös ei mitenkään tarkoita että hallitus ryhtyisi järjestelemään tätä yleisradion rahoitusta koska te olette juuri tehneet tämän

kyllä työtä verotetaan viimeisen päälle joka ikinen kerta ja tavallista kansalaista ja eläkeläistä myös verotetaan ja ensi vuonna suhteessa palkansaajiin jos tämä hallituksen linja menee lävitse vielä ankarammin

mutta aika jännää että kun mennään sijoitusvakuutusten puolelle näiden kuorien puolelle niin siellä sisällä saa kyllä tehdä kaikenlaista kauppaa ja voittoa ja se ei sitten kuulu verottajalle ollenkaan

on syytä pitää kuitenkin selvillä se että puhuin nuorten työttömien kohtelusta ja siitä mitä nuorille tehtiin viime kauden aikana

huomautan että kun tämmöisiä verovapaita vyöhykkeitä on niin joku muu maksaa enemmän

arvoisa puhemies

hyvä

rantakangas ensin lupasi toivottaa hyvää joulurauhaa ja sen jälkeen hän ryhtyi pelottelemaan suomalaisia keskustan kolmannella hallituskaudella

se on tavallinen palkansaaja tavallinen duunari muuten myös työtön ja lisäksi eläkeläinen ja eläkeläinen ensi vuonna vielä enemmän jos menee lävitse tämä hallituksen linja jota meillä nyt uutena linjana tarkoitetaan

mutta nyt tässä annetaan periksi

oletteko aikonut tähän energiaveroasiaan puuttua niin että me voimme pitää siitä huolta ettei panna enää lisäkustannuksia sille teollisuudenalalle joka on meidän koko hyvinvoinnille erittäin tärkeä ja joka nyt uhkaa ulosliputtaa tuotantoa suomesta massamittaisesti

ministeri cronberg puhui yleisesti kuinka paljon rahaa on käytettävissä työttömiin ja vertaili näitä lukuja keskenänsä mutta se ei kerro yhtään mitään tästä nuorten työllisyydestä josta tänään olemme paljon puhuneet

niin siellä on nyt demarihallitus mutta siellä oli aika pitkään porvarihallitus ja hyvin tuntuivat kelpaavan nämä tulot pitävät jopa hyvänä järjestelmänä

minusta oli rehellistä ja hienoa että ministeri cronberg jota arvostan muutoin suuresti myönsi että hallituksen suorat työllisyystoimet ovat tänään pienempiä kuin ne olivat vuosi sitten ja se antaa kyllä ajattelemisen aihetta jos on halua ajatella asiaa

jos eduskunnassa on selvä tahto niin tässä minusta olisi hyvä tilaisuus ilmaista se että haluamme jatkaa vahvaa ympäristöpolitiikkaa ja katsomme että itsenäinen riippumaton ympäristöministeriö tässä on tarpeellinen